sehän on vain valtapoliittista pakkopullaa jota tuputtamalla jatketaan vanhaa alistamisen ja eriarvoistamisen kulttuuria ja kansan jakamista juntteihin ja möbleerattujen huoneitten bättre folkiin

vaikka kertaus on opintojen äiti myös pakkoruotsin tuskanhikisissä luokkahuoneissa en nyt aio toistaa itseäni vaan puhun tällä kertaa siitä mikä on oikein ja mikä ei

se on oikein että kielivähemmistölle taataan mahdollisuus tulla arjessa toimeen omalla äidinkielellään mutta eihän se suinkaan tarkoita sitä että kaikkien muidenkin pitäisi sitä osata

sekään ei ole oikein että valtio joutuu käyttämään järjettömiä summia keinotekoisen kaksikielisyyden ylläpitämiseen koko maassa kun tosiasiallisesti ruotsinkielisiä palveluita tarvitaan vain kolmella seutukunnalla

se on oikein että ihmiset saavat palveluita omalla äidinkielellään mutta noillakaan seuduilla ei tarvita kaksikielisyyttä jokaisen viraston ja palvelupisteen kaikilta työntekijöiltä vaan riittää että jokaisessa virastossa ja palvelupisteessä on joku joka pystyy tarjoamaan palveluita myös ruotsin kielellä

arvoisa puhemies

ei ole oikein demokraattisessa maassa että pieni kielivähemmistö käyttää niin suhteettoman paljon valtaa ja pystyy vai kuttamaan lainsäädäntöön vain kielipoliittisista syistä oman vähemmistöryhmänsä etuoikeutettua asemaa varjellakseen

ei ole oikein sekään että demokraattiseksi itseään kutsuvassa maassa hallinto kävelee jatkuvasti kansan toiveitten yli korvaansa lotkauttamatta

meillä on jo vuosikymmen sitten todettu että kansan todellisia vaikutusmahdollisuuksia täytyy valtakunnassa lisätä mutta valitettavasti keinot ovat olleet pelkästään kosmeettisia

hienoksi kehuttu kansalaisaloite on nykyisellään pelkkää näennäisdemokratiaa jos aloitteet kaadetaan puoluekurilla

kuinka eduskunta voi olla kuuntelematta sitä kansaa joka on jo kauan suorastaan karjunut että nykyinen kielipolitiikka ei ole oikein vaan se on väärin

muutos puolueen mielestä jokaisesta riittävästi allekirjoituksia keränneestä kansalaisaloitteesta pitäisikin järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys

suomi ei tarvitse pakkoruotsia mutta suomi tarvitsee suoraa demokra tiaa

suomi tarvitsee päättäjiä jotka tekevät sellaisia päätöksiä jotka palvelevat koko suomea eivätkä vain pienen etuoikeutetun vähemmistön ylemmyydentunnetta

suomi tarvitsee perustuslain joka tekee sitovat kansanäänestykset mahdollisiksi

ja teille jotka puoluekuritettuina siellä vasemmalla varsinkin ja vellihousumaisesti aiotte äänestää omaa vakaumustanne ja vaalilupauksiannekin vastaan sanon

ehdotan että eduskunta kehottaa hallitusta ryhtymään kansalaisaloitteen mukaisiin toimenpiteisiin pakkoruotsin poistamiseksi

kaukolämpöä tuotetaan joissakin isoissa kaupungeissa esimerkiksi helsingissä kivihiilellä ja muutamilla paikkakunnilla turpeella

arvoisa puhemies

biomassa eli puu edustaa vain joitakin prosentteja kaukolämmöstä koska suuret kattilat eivät sitä halua pesiinsä syövyttävän klooripitoisuuden takia

lämmitysmuotojen vertailuun ei tarvita kalliita välikäsiä ja kallista byrokratiaa ja kuluttajallehan tärkein mittari on kuluneet sentit ja eurot

mikäli jotain lämmitysmuotoa olisi suosittava tai syrjittävä niin siihen on mahdollista puuttua verotuksen keinoin eikä vääristävien kertoimien avulla

kuluttajille on siis puuhasteltu kallis pakollinen palvelu jota kuluttaja ei tarvitse ja varoja kulutetaan täysin turhiin välikäsiin

vaalien yhteydessä kansa voisi sitten ottaa kantaa joihinkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja mahdolliset väärinkäytökset olisivat kuitenkin ihan marginaalissa eivätkä vaikuttaisi lopputulokseen

olisi paljon yksinkertaisempaa ja kuluttajaystävällisempää esittää kiinteistön ostajalle energialasku esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan kahden vuoden ajalta sekä mahdollisimman totuudenmukaisesti kertoa mahdollisten muiden itse tuotettujen energiamuotojen kulutus kuten puu aurinko tuuli biokaasu ja niin edelleen

tämä nyt lähinnä edustaja heikkilälle ja edustaja kuusistolle että ei ihan jatkuvasti tarvitse näitä äänestyksiä pitää

sitten on esitetty että kansalaisaloitteet ja kansanäänestykset saattaisivat johtaa enemmistön tyranniaan vähemmistöjä kohtaan kuten edustaja jungner antoi ymmärtää myöskin

minä kyllä luotan järkeviin suomalaisiin ja olen varma siitä että suuri enemmistö tyrmää kaikki ihmisten yhdenvertaisuutta tasa arvoa tai ihmisoikeuksia loukkaavat ehdotelmat

haluavatko kansalaiset maksaa turhasta byrokratiasta ja tyhjästä paperinpyörityksestä vai kiinnostaisivatko heitä ilmastohurmostelua enemmän ne todelliset energiakustannukset euroissa ja senteissä mitattuina

arvoisa puhemies

ainakin käytetyt puheenvuorot ja ministerin sanat ovat olleet rohkaisevia

tätä puhtoista joutsentunnusta kantava muutos puolue on siitä erilainen puolue että tämä yhdistää luontevasti eri tavalla ajattelevia ihmisiä kunhan kaiken perustana on suoran demokratian idea

perinteisestihän puolueet kokoavat yhteen pelkästään samanmielisiä ihmisiä ja se on sitten semmoista poteropolitiikkaa ja asemasotaa muita vastaan ja sehän on nähtävissä täälläkin ihan joka päivä

apulaisoikeuskansleri vähemmistövaltuutettu valtakunnansyyttäjänvirasto

vähemmistövaltuutettu näyttää suorastaan suosivan etnistä rikollisuutta kun ei muka saisi puuttua mihinkään mikä koskee esimerkiksi maahanmuuttajaväestöä

olisi syytä hänenkin keskittyä olennaiseen mutta kun sopiva on valittu tehtävään pätevän asemesta niin siinä on tulos eli pelkkää poliittista sekoilua ja mielipuolisuutta

valtakunnansyyttäjänvirasto puolestaan pyrkii tukkimaan kansalaisten ja jopa poliitikkojen turvat jos kritiikin kohteena on maahanmuuttopolitiikka ja sen tuomat ongelmat

euroopan unioni kuitenkin pahoitteli asiaa ja alkoi suunnitella vastatoimia mikä on toisaalta hyvin oireellista

onneksi tukkiminen tulee jäämään yritykseksi sillä mikäli suomalaista sisua tunnen tämä umpirasistinen kansahan ei kuvia kumartele

hyvät kollegat

jos suomalaisten enemmistö haluaa suomessakin tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaa niin sitten vain pitää tehdä

suomalaiset rasistit eli ihan tavalliset oikeudentuntoiset ihmiset ja kunnon kansalaiset eivät näet katso maailmaa ruusunpunaisten linssien läpi vaan tuntevat aitoa huolta maan ja kansan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta

viimeaikaisten tapahtumien ja ukrainan kriisin takia muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia aiheesta on keskusteltu julkisuudessa vilkkaasti

jos suomalaisten enemmistö haluaa kerta kaikkiaan lopettaa euromaiden tukipaketit eli rahan lappamisen kankkulan kaivoon niin sitten vain pitää tehdä

tässä kohden lienee syytä huomauttaa että leimaamalla tavallisia ihmisiä rasisteiksi on käsite vesittynyt ja siitä on tullut ihan neutraali sana

media on tapansa mukaan suurilla otsikoilla ollut osaltaan luomassa vastakkainasettelua ja lietsomassa venäjä hysteriaa mutta myös poliitikkojen ja presidentinkin kannanottojen perusteella vaikuttaa siltä että huoli maamme puolustuskyvystä ei ole turha

toinen mitä valtakunnansyyttäjänvirasto huomassaan hellii on suuri maailmanuskonto nimeltä islam jonka nimissä tehdään jonka nimissä tehdään jatkuvasti hirveitä ihmisoikeusloukkauksia

mahdollisen liittymisen taustalla on myös suomen nato yhteistyökumppanuus jonka puitteissa sotilaallista yhteistoimintakykyä on kehitetty meillä jo parikymmentä vuotta ja jatkuvasti edelleen ke hitetään

jos suomalaisten enemmistö haluaa torpata mainitun elintasopakolaisuuden ja turvapaikkaturismin sekin on torpattava sitten

tuorein uutisointi kertoo sudanilaisesta naisesta joka on sikäläisessä oikeudessa tuomittu hirtettäväksi ja syynä on mikäpä muu kuin islamista luopuminen

jos päijäthämäläiset eivät halua pakolaisten vastaanottokeskuksia päijät hämeeseen niin ei niitä silloin pidä vastoin asukkaiden kantaa sinne perustaa

eduskuntaryhmien puheenjohtajien paneelissa eduskunnan toimittajaseminaarissa noin kuukausi sitten tätä aihetta käsiteltiin ja lähes kaikki puheenjohtajat ilmaisivat olevansa sitä mieltä että natoon ei pidä mennä ilman kansanäänestystä

mutta aivan yhtä hyvin pakkoruotsi ydinvoima turkistarhaus kesäaika voisi olla myöskin sellainen josta kansalaisten pitäisi saada päättää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minulle se kertoo siitä että te ette oikeasti halua tai uskalla kansalta kysyä tai sitten hyvä ehdotus tulee väärästä suunnasta väärältä edustajalta ja väärästä puolueesta

kansalle kuuluu valta

meidän on välttämättä kysyttävä kansalaisten mielipidettä asioista

minä toivon että perustuslakivaliokunta ottaa tämän aloitteen käsittelyyn valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon yhteydessä

sellainen ei ansaitse osakseen mitään muuta kuin kritiikkiä arvostelua pilkkaa herjaa parjausta rienausta paheksumista ankaran tuomion sadattelun säestyksellä ja kansainvälisen yhteisön tiukan puuttumisen

on esitetty että ensin pitää neuvotella sopimuksesta joka sitten vietäisiin kansanäänestykseen että siten tiedettäisiin tarkasti mistä äänestettäisiin

kiitän kaikkia edustajia osallistumisesta tähän mielenkiintoiseen keskusteluun te esititte erittäin mielenkiintoisia näkökulmia sekä puolesta että vastaan

en keksi yhtään syytä miksi moisen barbarismin haukkumista aivan lyttyyn pitäisi jotenkin kainostella

tällaista ilmoitusta ei mielestäni saa tehdä ilman kansalta saatua mandaattia ja sellainen mandaatti saadaan vain kansanäänestyksellä

eikä tämä niin avaruustiedettä ole etteikö jokainen ymmärtäisi mistä täysjäsenyydessä on kysymys

ei ainakaan kansan mielipiteistä tai oikeustajusta

tämä haisee niin paljon että minun on aivan pakko päätellä että järjestelmää onkin jo hyvin pitkään ihan tahallaan mädätetty

sen ydin on yhteinen puolustus sekä liittoutuman tarjoaman sotilaallisen pelotteen ja turvatakuun antaminen kaikille jäsenille ja sopimuksilla sitten viilataan jäsenmaan velvollisuudet tarkemmin

nyt pitäisi vielä löytää oikeat sanat ilmaista mahdollisimman osuvasti

meillä eräät tahot selvästi halveksivat eivätkä sitä edes mitenkään peittele vaan avoimesti halveksivat omaa suomalaista kristillistä kulttuuriamme haluten samalla alistua kaikenlaisen vierauden edessä

kaikille äänioikeutetuille tuleekin jakaa henkilökohtainen infopaketti jotta heillä on eväät punnita asioita ja valita oma kantansa

asialla on suvaitsevaistoksi itsensä mieltävä monikulttuurisuutta palvova poliittinen klikki tai eliitti mutta minäpä sanon että sellaiset suvaitsevaiset eivät todellakaan ole niin hyviä ihmisiä kuin itse kuvittelevat semmoinen suvaitsevaisuus kun tuntuu olevan hyvin tarkoin valikoivaa

onneksi kansa ei ole tyhmää ja onneksi on olemassa sosiaalinen media joka on nykyään vallan ja myös mediavallan vahtikoira

arvoisa puhemies

voisimme antaa kansalaisten hyvissä ajoin näyttää suomelle suuntaa neuvoa antavalla kansanäänestyksellä joka on mielestäni kylläkin moraalisesti vaikkakaan ei juridisesti kansanedustajia sitova

itselleni nato ei ole mikään mörkö mutta ei myöskään mikään pelastus koska se voimakkaasti jakaa kansaa

vaikka kristinusko ei olekaan kaikille henkilökohtaisesti tärkeä meidän on syytä pitää siitä kiinni jo historiammekin mutta ennen kaikkea sen ylivertaisen sisällön takia

minä pidän ihanteena sitä että suomi on täydellisen puolueeton maa joka aktiivisesti ylläpitää mahdollisimman hyviä suhteita naapureihinsa mutta ei kumartele mihinkään suuntaan eikä ole kenenkään käskytettävissä

arvoisa puhemies

jos kansanäänestyksen perusteella suomi hakee naton jäsenyyttä minä tietenkin sen hyväksyisin koska se on sitten kansan enemmistön tahto

verotukselliset ohjausliikkeet ja lakipykälät ovat tärkeitä instrumentteja kun mietitään mahdollisen talouskasvun ja teollisuuden viriämisen yhteensovittamista ilmastotavoitteiden kanssa

se pätee niin eu jäsenyyteen eurovaluuttaan ydinvoimaan maahanmuuttoon kuin pakkoruotsiin ja homoliittoihinkin

suomalaisten päättäjien olisi kyettävä asettamaan suomalaisten etu prioriteettilistan ykkössijalle omien maailmanparannusideologioiden asemesta

toivon kovasti ettei näiden ilmasto ja energiasuuntausten anneta ainakaan heikentää kilpailukykyämme tai yrittämisen henkeä

nerokkaaseen kansanliikemuutokseen voi helposti tulla ja on tullutkin ihmisiä vasemmalta ja oikealta ja vihreistä konservatiiveista ja arvoliberaaleista joka suunnasta

selonteossa puhutaan valtavista investoinneista ja lupaillaan uusia työpaikkoja mutta taloudellinen menestys uusiutuvan energian kautta ei suinkaan ole kiveen hakattua

ylipäätään minua itseäni tympii ihmisiä toisistaan eristävä poteropolitiikka ja ihmisten jakaantuminen leireihin poliittisten puolueiden mukaan

huolen voi esittää myös siitä kuinka ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja tehdä työtä ollaan verottamassa ja hankaloittamassa ilmastonmuutoksen nimissä

arvoisa puhemies